minä olen vastannut aika moneen kertaan ääneen että jos en uskoisi tähän mitä me teemme en istuisi päivääkään tässä hallituksessa

minä uskon että näillä kipeilläkin toimenpiteillä täytyy olla joku tarkoitus ja se tarkoitus on se että yhä useampi ihminen saisi töitä ja työn tarjoaminen ja vastaanottaminen olisi aina kannattavaa

kiitos

itse olen koettanut koko ajan ylläpitää semmoista keskustelua missä tuodaan esiin sekä hyvät että huonot puolet ja nyt tämä keskustelu on ollut liian positiivista koetetaan vain kertoa sitä miten hyvin menee kun rehellistä olisi kertoa että siellä on negatiivisiakin vaikutuksia

tämmöiset asiat eivät ole pelkästään kuntaliitoksen syy ne ovat myös rakennemuutoksen syytä mutta nämä pitää kertoa jotta kuntalaiselle ja kansalaiselle tulee oikea kuva siitä mitkä ovat kuntaliitoksen vaikutukset

kannatan edustaja packalenin tekemää esitystä

itsekin koetan välttää tämmöistä turhaa vastakkainasettelua ympäristönsuojelu vastaan maaseutu tai ympäristönsuojelu vastaan elinkeinopolitiikka mutta kuitenkin suhtaudun itse ydinvoimaan realistisesti

en ole mikään kannattaja ja fani mutta kun se on vaan realismia että tällä hetkellä ennen kuin me pystymme edes osan fossiilisista polttoaineista korvaamaan käytöstä niin kyllähän tässä menee aikaa

se johtuu ihan siitä että meillä on esteitä tuulivoimalle ja maatilojen omalle energiantuotannolle aivan järkyttävällä tavalla

toivottavasti ne johtavat johonkin

ministeri ihalainen nuorten yhteiskuntatakuu ei ole valitettavasti vielä onnistunut sille asetettujen odotusten mukaisesti vastaamaan tähän suureen haasteeseen ja tässä ei ole mitään syytä tietenkään vahingoniloon vaan syytä on huoleen

no näihin kaikkiin voimme ainakin yrittää pyrkiä vaikuttamaan mutta tartun noista tuohon ensimmäiseen eli byrokratiaan

he ovat huolissaan siitä että te toimistojen yksilöllinen asiakaspalvelu pitää ottaa huomioon niin että se on samanlaista yhdenvertaista koko maassa

mitä tälle aiotte tehdä

arvoisa herra puhemies

välikysymyksen perimmäinen tavoite on mitata istuvan hallituksen luottamusta nauttiiko hallitus eduskunnan enemmistön luottamusta vai ei

no vähemmistön mielipiteen varmasti tiedättekin

ei nauti

perussuomalaisten jo vaaleissa esille nostama kriittisyys euroopan rahaliittoa tukipaketteja ja rahoitusjärjestelmää kohtaan oli eräs suurimmista syistä vaaleissa saamallemme menestykselle

jo pitkään jatkunutta eun rahoituskriisiä on koetettu hoitaa erilaisilla tukipaketeilla ja aina on vakuuteltu että nyt saatiin selkävoitto tai vähintäänkin torjuntavoitto

ihan totta edustaja kontula silloin kun tätä asiaa käsiteltiin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa asiantuntijat kertoivat siitä että ne kustannukset eivät tällä hetkellä ole mitenkään merkittävät

juuri tämän riskin takia ja periaatteellisella tasolla perussuomalaiset eivät halua olla aukaisemassa sitä porttia joka voi pahimmassa mahdollisessa tapauksessa aukaista tämän sosiaaliturvan kolmansien maiden kansalaisille

asiantuntijoita tuntuu kyllä riittävän ja tietoa pitäisi ainakin teoriassa olla mutta ei sekään tunnu auttavan yksi asiantuntija kun tuntuu aina teilaavan toisen asiantuntijan näkemyksen ja viime kädessä markkinat antavat aina lopullisen tuomionsa

me emme halua sitä porttia aukaista ja sen takia me olemme jättäneet jokaisessa tähän liittyvässä paketissa eriävän mielipiteen tai vastalauseen ja sillä linjalla mennään

arvoisa puhemies

se pitäneekin osin paikkansa

nettomaksajiksi emme halua euroopan osavaltioksi emme hingu olkaamme siis itsenäisiä suomalaisia

kiitos keskustelusta joka siis pääasiallisesti oli asiallista mutta sitten osin lähti semmoisille teille että meinasin tippua kärryiltä ja osin tipuinkin

on hämmentävää että edustaja lindtman kysyy kysymyksen johon kolme puoluetoveria vastaa eli teillä on tavallaan vastaus jo valmiina annettuna ja sitten peräätte minulta kysymykseen vastausta

teille tuntuu olevan ihan selvää edustaja ojala niemelä ja edustaja harakka ja edustaja gustafsson te olette jo oman mielipiteenne tästä asiasta muodostaneet ja olette sitä mieltä että tämä on niin kuin perussuomalaisten asia ja teitä kovasti tuntuu huolettavan meidän ryhmämme hajoaminen

kiitos siitä että te tunnustitte että tässä itse lakiesityksessä on hyviä asioita ja sehän tässä on minun mielestäni jäänyt vähän turhan vähälle huomiolle

tämän keskustelun pohjalta toivon että tämä lakiesitys menee eteenpäin kokonaisuutena ja se hyväksytään täällä

arvoisa herra puhemies

tavoitteet ja tehtävät eivät edellyttäisi suinkaan leikkauksia vaan lisärahoitusta sekä asumiseen että ympäristöön liittyvät paineet kun ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa

korjausvelka on noussut joidenkin arvioiden mukaan lähes valtion vuosibudjetin tasolle ja siinä on valtiovallan ohella sellainen huoli että näihin molempiin tulisi kyetä vastaamaan molempien ongelmien kohdalla kun aika tahtoo lisätä ongelmia

kun raha on tiukassa on ymmärrettävää että kaikkeen ei sitä millään riitä ei vaikka kuinka olisi hyvää tahtoa ja pelkällä hyvällä tahdolla ei tietenkään korjata vuotavaa putkistoa

entä sitten rakentaminen

muulla tavalla ei näköjään tapahdu mitään konkreettista

tätä siis peräänkuuluttavat perussuomalaiset

arvoisa puhemies

totta on että taloudellinen tilanne on heikentynyt ja heikkenee todennäköisesti vielä lisää

niiden kohdentaminen onkin sitten vaativampi asia

kansallispuistojen merkitys kasvaa jatkuvasti niin virkistyskäytössä kuin matkailuelinkeinossakin

nimenomaan luonto ja elämysmatkailun merkitys kasvaa ja suomi koetaan tästä syystä vaikkapa venäläisten turistien keskuudessa ihan tutkitusti todella vetovoimaiseksi maaksi

se on sitä toki edelleen mutta nyt on olemassa suuri riski tuon selkärangan nitkahtamiseen

maanpuolustustahto ei auta jollei meillä ole asiaansa osaavaa henkilökuntaa varusmiehiä sekä reserviä ja jos henkilökunnan osaamisen taso on uhattuna tarkoittaa se samalla varusmiesten ja reserviläisten osaamisen alasajoa

kyse on siis maanpuolustustahdon lisäksi resursseista

suomi voi löytää uutta kasvua ainakin puhtaan veden teknologiasta biotaloudesta puun uusista käyttömahdollisuuksista ja sen monista erilaisista innovaatioista

jollei niitä ole tai jos ne eivät vastaa ajan haasteisiin on olemassa suuri riski maanpuolustuskyvyn olennaiselle heikkenemiselle ja sitä riskiä ei kannata ottaa

kun samaan aikaan puhutaan yhä pienevistä ikäluokista ja niihin vedoten ajetaan toimintoja alas niin itse pitäisin suurempana riskinä sitä että yhä pienempi osa ikäluokista jaksaa tai kykenee ylipäätään selviytymään asevelvollisuuden suorittamisesta

esimerkiksi tuulivoiman on kyettävä kilpailukykyiseen toimintaan ilman jatkuvaa tarvetta tuelle

kun tiedossa ainakin pitäisi olla se että taloustilanne on luisumassa kohti taantumaa jollei peräti lamaa asettaa se lisää paineita oikeansuuntaisiin ratkaisuihin

nuorten miesten kunnon niin fyysisen kuin psyykkisen parantamiseen tuleekin panostaa välittömästi ja tämä työ on aloitettava jo varhaisvuosilta

tässä yhteydessä on kiitosta annettava niille naisille jotka ovat motivoituneita ja kykeneviä vapaaehtoiseen asepalvelukseen

pitämällä huolta siitä että emme aiheuta itse itsellemme lisävaikeuksia ja estä näin oman työllisyytemme kehitystä

jotta meillä olisi jatkossakin taistelukykyinen reservi kiinnostava varusmiespalvelu ja eritoten kunnoltaan ja mieleltään terve nuoriso on näihin asioihin kiinnitettävä vakavaa huomiota

lisäämällä kustannuksia yrityksille muun muassa polttoaineverotuksen kautta aiheutamme varmuudella ongelmia jotka voivat olla se viimeinen niitti yrittäjän arkkuun

vientiteollisuutemme kilpailukyky tuskin paranee jatkuvasti kiristyvistä päästövaatimuksista eikä edullisen energian hinta ja saatavuus ole mikään vähäpätöinen seikka kun puhutaan suomen tulevaisuudesta

kenraalikunta puolustaa uudistusta ja kertoo että uudistus on tehty heidän itsensä valmistelemana

ilmastonmuutokseen ei ole tietenkään syytä suhtautua yliolkaisesti mutta pitää muistaa myös asian toinen puoli eli työpaikkojen tuoma toimeentulo

kun näillä päätöksillä eittämättä heikennetään puolustusvoimien kykyä selviytyä tehtävistään niin kuinka helppoa tai mahdotonta on saattaa tilanne paremmalle tolalle myöhemmin

puolustusvoimien henkilökunnalle nämä muutokset ovat raskaita

arvoisa herra puhemies

suomen valtionjohto tuhoaa armeijan uskottavuuden rajulla säästökuurilla joka poikkeaa voimassa olevasta turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta

tämä taas altistaa suomen ulkopoliittisen painostuksen kohteeksi

keskenään kilpailevat alueet ja jopa alueiden sisällä toimivat elinkeinoyhtiöt syövät toistensa leipää ja pahimmassa tapauksessa estävät uuden elinvoiman kehittymistä

herra puhemies

kannatan edustaja niinistön tekemää epäluottamuslausetta

suomessa tarvitaan autoja suomessa on välttämätöntä lämmittää asuntoja ja kohtuuhintainen energia on suomalaiselle vientiteollisuudelle aivan välttämätöntä

pelkillä poliittisilla ilmoituksilla tehdyt tavoitteet muun muassa päästöjen osalta ovat usein aivan utopistisia

tästä huolimatta monet kunnat ovat kertakaikkisen suurissa vaikeuksissa oman taloutensa kanssa eivätkä eräät kuntaliitoskunnat muodosta poikkeusta sääntöön